tämän joustavuuden lisäksi meillä on niin sanottua plus joustavuutta joka on pikavippejä ja tietysti niistä nyt tällä kertaa sitten erityisesti on kysymys

vielä ihan lyhyesti kansainvälisen valuuttarahaston osallistumisesta

kun täällä edustaja haavisto sanoi että ei ole yksityisiä sijoittajia niin kaikkein tärkeimmät sijoittajat ovat outokumpu teollinen yritys fortum kumpikin pörssiyhtiöitä

eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston yhteydessä pieni yksikkö ja laaja valtuuskunta jossa ovat sitten kaikki nämä merkittävät sidosryhmät ja tällä tavalla voidaan tämä koordinaatio suorittaa mielestäni kohtuullisilla resursseilla ja kuitenkin erittäin ammattitaitoisilla ihmisillä

sitten se on jaettu myöskin maakohtaisesti ja kun suomen osuus on selvästi vähemmän kuin on ekpn avaimen mukaisesti niin tietysti se on suomelle edullista lainaa silloin kun kansainvälinen valuuttarahasto antaa sen lainoituksen

meidän täytyy siitä pitää huolta että ei katsota että okei nyt kun tämmöinen vero on luotu niin kaksinkertaistetaan se ensi vuonna ja seuraavana kaksinkertaistetaan jälleen koska silloin se on erittäin suuri kilpailukykyhaitta näille yrityksille joita tämä koskee

puhemies

jos toimenpiteistä on olennaista hyötyä ja nähdään että se instituutio on tärkeä niin siinä tilanteessa voidaan kasvattaa resursseja jos nähdään että pienikin yksikkö riittää pärjätään sillä muutamalla sadalla tuhannella eurolla vuodessa

sitten täytyy sanoa että mitä tulee näihin vaihtoehtoihin niin totuushan on se että ydinvoima tuottaa meille verotuloja työpaikkoja

arvoisa puhemies

sitten tietysti mikä täytyy sanoa se olisi puolustettavaa että mitä suurempi kansainvälisen valuuttarahaston osuus on sitä parempi meille tietysti sen takia että meidän osuutemme on pienempi mutta nykyisten sääntöjen mukaisesti kansainvälinen valuuttarahasto saa aina ensimmäisenä rahansa pois jolloin niihin sisältyy kaikkein pienin riski

pitää nyt muistaa se että toisaalta paljon sähköä kuluttavien yritysten sähköveroahan on kevennetty eli tässä on pyritty kaikin keinoin pitämään huolta siitä että meillä olisi kilpailukykyistä teollisuutta

sen jälkeen kun arvioidaan tuo luottokelpoisuus luotonantaja tietysti voi arvioida että hyvä on ei kykene maksamaan ei anneta luottoa riski on liian suuri

otetaan balkanin alue

puhuin tästä asiasta jo asian ensimmäisessä käsittelyssä ja helsingin sanomat ehkä vähän ymmärsi väärin tai kommentoi väärin tietysti toimittaja ei aina ehdi paneutua niin kauhean tarkkaan näihin kaikkiin hallituksen esityksiin

tietysti tärkeätä on nyt että se kasvu ja vakaussopimus rakennetaan uudestaan niin että kaikki alkavat sitä noudattaa ja tehdään sinne selkeät sanktiot niin että jos ei sääntöjä noudata siitä kärsii

sitten tässä evmssä pysyvässä mekanismissa lähtökohta on sitten se että yritetään selittää että kansainvälisen valuuttarahaston jälkeen se on paremmassa asemassa kuin yksityiset sijoittajat

kun katsotaan tätä doping juttua montako vuotta sitä on käsitelty niin täytyy sanoa että ihmiset jotka joutuvat odottamaan poliisitutkimuksen valmistumista syytettä ja mahdollista oikeuskäsittelyä roikkuvat hirressä liian pitkään tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä

nyt sitten kun on arvioitu näitä ratkaisumalleja niin sinänsä on yllättävää että sitä perusratkaisua jonka pitäisi olla itsestään selvä ei ole tarjottu edes vaihtoehtona vaan mennään mielestäni tapoihin joittenka oikeellisuudesta on syytä vakavasti keskustella

sitten on toinen asia joka on kohtuullisuus kaikessa elinkeinotoiminnassa

nyt edellisen hallituksen aikana tämmöisestä käytännöstä on luovuttu

sitten kun tullaan jo syyttäjälaitokseen tuomioistuinlaitokseen niin ne pyörivät kuitenkin tietyllä täsmällisyydellä mutta kokonaisprosessit ovat aivan kohtuuttoman pitkiä

on korko

meillä koronkiskonta on kielletty tällä hetkellä ja lainsäädäntö estää sen

on ihan totta että edellinen hallitus teki jo dieselpolttoaineen osalta korotuspäätöksen tai siis on tehty aikaisemmin edellisen hallituksen aikana jo korotuspäätös joka astuu voimaan vuoden alusta mutta sekään ei astunut voimaan aikaisemmin vaan astuu nyt sitten vuoden alusta voimaan mikä tarkoittaa sitten sitä että tulee tietysti voimakkaampi korotus dieselpolttoöljyyn

sitten meillä on kulut joita peritään ja meillähän on myöskin kulujen osalta lainsäädäntöä jossa pyritään pitämään huolta siitä että kulut ovat kohtuullisia

jos me ajattelemme niitä riskejä joita kreikkaan sisältyy muissa maissa mielestäni ei ole riskejä niin voin sanoa että kun meillä on talletettuna meidän riskiemme varalta varoja niin kaiken kaikkiaan summa on saatu pienemmäksi kuin yhden vuoden kehitysapu

söderman täällä sanoi niin tietysti ihan menettelytavoille jo tuomioistuimessa nyt on tehty aika paljon on hovioikeuksien osalta vaikutusmahdollisuuksia rajattu ja pyritty keskittymään siihen että keskityttäisiin olennaiseen kun asioita oikeudessa käsitellään

sillä tavalla kukaan ei voi kenenkään hädänalaista asemaa hyödyntää

arvoisa puhemies

ensinnäkin on syytä muistuttaa että euroakaan ei lähde tämän ervv päätöksen perusteella suomesta ulos vaan jos ervvtä halutaan mekanismina käyttää silloin hallitus antaa tiedonannon eduskunnalle eduskunta hyväksyy ja sen jälkeen vasta voidaan maksaa jotakin

mikä on mielestäni myöskin erittäin hyvä on että oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen osalta tätä kanteiden käsittelyä nyt sanoisinko täsmennetään ja tämäkin perustuu perustuslakivaliokunnan toiveisiin

mutta täytyy korostaa sitä että onneksi näissä kuljetusalan sopimuksissa on viime aikoina tehty lausekkeita joissa sitten jos polttonesteen hinta nousee niin myöskin sopimuskuljetuksista hintataso nousee vastaavasti

ensinnäkin kanteluaika joka on ollut viisi vuotta tapahtuneesta tähän asti on varsin pitkä ja voi sanoa että oikeusturvan tarvetta ehkä viiden vuoden kuluttua juurikaan ei enää ole vaan kyllä useimmissa tapauksissa ilmenee jo kahden vuoden kuluttua onko tuota tarvetta ja tällä tavalla voidaan ehkä jossain määrin vähentää juttujen määrää ja keskittyä olennaisiin kaikkein vaikeimpiin ja tärkeimpiin kysymyksiin

selviytyykö kreikka omin avuin vai joudutaanko muihin toimenpiteisiin

ja olennaista on se että nyt halutaan että siltä varalta jos kreikan osalta tapahtuu jotakin mikä aiheuttaa häiriöitä markkinoilla voidaan mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti toimia

tästä lainanantajan pitäisi sitten maksaa sähköisen tunnistamisen kustannukset luottotietokyselyn kustannukset väestörekisterikyselyn kustannukset varainhankintakustannukset henkilöstön palkat ja niin edelleen

sitten täällä on myöskin tätä kynnystä korotettu ja todetaan että jos sekä oikeuskansleri että oikeusasiamies katsovat olevan aihetta lain noudattamisen oikeusturvan ja perusihmisoikeuksien toteutumisen kannalta he voivat ryhtyä käsittelemään

jos me yritämme katsoa jollakin järkevällä tavalla tätä yhtälöä niin minä en kyllä oikeastaan voi päätyä mihinkään muuhun kuin siihen että toiminta ei voi näillä edellytyksillä olla kannattavaa eli tältä osin voidaan sanoa että elinkeinotoiminnan ei täydellisestä mutta osittaisesta kieltämisestä kaiken kaikkiaan tältä osin on kysymys

tarkoitus on se että jos syntyy jossakin tilanne ja on aivan välttämätöntä että jotakin pankkia pääomitetaan niin voidaan sitten antaa tästä vakausvälineestä rahaa tämän pankin pääomittamiseksi kuitenkin siten että pankin osakkeita saadaan vakuudeksi eli tietyllä tavalla pidetään myöskin tästä vakuuspolitiikasta huolta

tietysti tässä nyt on uusi käsitteistö kun aikaisemmin on käytetty on aihetta epäillä ja tietysti ehkä on varmaan valiokunnassa syytä vielä pohtia sitten sitä onko tämä kannalta hyvä ilmaisu pitäisikö sen olla turvaamiseksi ja niin edelleen

ja onko se kynnys kohdallaan mutta sitä voidaan sitten täällä eduskunnassa käsitellä ja arvioida ja miettiä myöskin sitten oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin kanssa yhdessä onko tuo kynnys kohdallaan

tietysti tämä johtaa sitten siihen että pienten luottojen osalta luotonanto saattaa loppua kokonaisuudessaan mistä sitten seurauksena helposti on se että tarjotaan suurempia luottoja jotta tuotto on suurempi ja ylivelkaantuminen tämän johdosta saattaa jossain määrin kasvaa

mutta joka tapauksessa jotta voidaan keskittyä olennaisiin kysymyksiin ja jotta voidaan tosiaan niissä saada hyviä ja perusteltuja ratkaisuja niin on perusteltua se että voidaan nykyistä joustavammin sellaiset valitukset joista jo päältä näkee että niissä ei ole kovin merkittäviä perusteita ratkaista nopeasti

kuten edustaja kärnä täällä totesi me tiedämme viime vuosisadalta että mafian eräs kaikkein tehokkaimpia rahoituskeinoja on ollut pimeitten lainojen myöntäminen ja sitten niitten perinnässä erilainen kiristystoiminta

kaikkein pahinta mitä luotonannossa voi tapahtua on se että meille syntyy harmaat markkinat joita kukaan ei kontrolloi ja se täytyy kaikin keinoin ehdottomasti pyrkiä estämään

siitä syystä on erittäin tärkeätä että seurataan mitä nyt markki noilla tapahtuu hyvin tiiviisti tarkasti ja jos on näin että syntyy todella merkittäviä ongelmia niin hyvin nopeasti pitää reagoida että ei jouduta erittäin hankalaan tilanteeseen

lopuksi haluan vielä todeta täällä on puhuttu edustaja katajallakin on totaalikieltoa koskeva lakiesitys että meillä on kuitenkin suomessa vielä elinkeinovapaus ja meillä on myöskin sopimusvapaus

jos se että joku henkilö haluaa lainata toiselle rahaa kiellettäisiin niin se olisi tietysti markkinatalouden fundamentteja vastaan kaiken kaikkiaan ja sopimusvapautta vastaan

me saamme paljon viestintää viihdettä mutta meidän tärkeä tehtävämme on pitää huolta siitä että suomen kansa valistuu ja sivistyy ja jos me katsomme sitä ohjelmatarjontaa joka meillä tällä hetkellä on sähköisissä viestimissä tai muuallakin niin täytyy sanoa että nimenomaan tuon sivistämistehtävän yleisradio tällä hetkellä lähes yksin joutuu kantamaan

kaiken kaikkiaan tässä myöskin tehdään arvio talouden kehityksestä tänä vuonna

alkuvuonna kehitys oli varsin positiivinen loppuvuonna talouden kehitys on hidastunut

ja me näemme että se mikä on huolestuttavaa on se että vaihtosuhde eli vaihtotase kauppatase ovat heikkenemässä tämän vuoden aikana

arvoisa puhemies

pitkään keskusteltiin yleisradion rahoituksesta ja mielestäni se ratkaisu joka nyt ryhmänjohtajien kesken saavutettiin on tarkoituksenmukainen

lähtökohdanhan pitäisi olla se että suomessa asuvan eläkeläisen verotus on saman suuruinen riippumatta siitä tuleeko eläke suomesta vai ruotsista tai kummastakin maasta ja se tavoite tällä hallituksen esityksellä erittäin hyvin toteutuu

siitä voidaan tietysti tulevaisuuteen tehdä jossain määrin kielteisiä ennusteita ja nämä tietysti vaatisivat toimenpiteitä jotta tilanne voidaan tältä osin kääntää

lähtökohdanhan pitää olla se että me ostamme tietyn palvelun ja jokainen maksaa siitä palvelusta yhtä paljon ja siitä syystä mediamaksu oli mielestäni lähtökohtaisesti aivan oikea

kaiken kaikkiaan syy tähän talouden huonompaan kehittymiseen on se epävarmuus joka meillä eurooppalaisilla markkinoilla on ja nimenomaan kreikan velkakriisi on lisännyt tuota epävarmuutta olennaisella tavalla

eli jos henkilö saa suomesta eläkettä niin häntä verotetaan samalla tavalla kuin jos hän saa eläkettä sekä suomesta että ruotsista ja se on kai oikeudenmukaista

no nyt oikeastaan voi sanoa että tämä mediavero en kutsu sitä yle veroksi koska sillä tosiasiassa rahoitetaan myöskin mainostelevision ja nelosen toimintaa koska niiltä ei peritä mitään maksuja ne saavat luvan käyttöönsä

mutta täytyy sanoa että kreikassa poliittinen kulttuuri on semmoinen että kaikki ovat kyllä osallisia siihen että kreikka on velkaantunut ja että kreikassa tilastotoimi ei toimi ja tilasto antaa vääriä tuloksia niin että levitetään vastuu kaikille kreikkalaisille puolueille

eläkeläisiä pitää myöskin keskenään kohdella oikein

se mikä on myöskin huolestuttavaa on se että julkisen talouden rahoitusasema ei ole välttämättä kovinkaan hyvä joskin täytyy sanoa että se on tietysti kohentunut tämän vuoden aikana

aikaisempi järjestelmä oli jonkin verran edullisempi joillekin eläkeläisille ja siitä syystä voidaan kysyä onko ollut oikein että heitä on verotettu kevyemmin kuin pelkästään suomesta eläketuloa saavia

niin voi sanoa että ilmaiseksi tämä televisiovero tai mediavero lähtee siitä että jokaisella on sama maksu mutta pienituloisella maksu on alhaisempi

kun aikanaan sen mediamaksun osalta keskusteltiin siitä että pitää olla sosiaalinen kompensaatio ja olosuhteet pitää ottaa huomioon niin voidaan sanoa että tämä malli joka nyt on hyväksytty on mediamaksu mutta kuitenkin siten että se sosiaalinen kompensaatio on poikkeuksellisen voimakas ja mielestäni tällä tavalla lähtökohtaisesti hyväksyttävissä nimenomaan siitä syystä että maksu on pakollinen jatkossa kansalainen ei enää voi ratkaista sitä maksaako vai eikö maksa

toinen on se että suomessa pienituloisia eläkeläisiä verotetaan hyvin lievästi eläketulovähennyksen ansiosta ja se johtaa siihen että kun tuloja tulee toisesta maasta niin yhtäkkiä progressio kasvaa hyvin voimakkaasti

hän voi olla siinä oikeassa että on liian pitkään pidetty euroopassa korkoja alhaalla nyt tässäkin tilanteessa ja rahaa on euroopan keskuspankki jakanut liian helposti

täytyy sanoa että tässä asiassa valitettavasti on aika paljon esitetty vääriäkin tietoja ja kun se yhdistyy vielä uuteen teknologiaan jonka ymmärtäminenkin on jonkin verran vaikeata niin siitä saadaan varsin haastava yhtälö millekä tahansa lainsäädännölle

ajatelkaa niitä itkeviä pieniä lapsia

keskusta

haluan vielä sanoa lyhyesti sen että eettinen turkistarhaus on erittäin tärkeä asia

arvoisa puhemies

jos katsotaan mitä yleisradio tuottaa niin se on oikeastaan sitä että me teemme historiamme osalta kotimaisen arkiston jossa ovat suomen kaikki historian tapahtumat merkittävästi dokumentoituina ja ajatellaan myöskin kulttuurin tuottamista ja siitä syystä on perusteltua se että jokainen meistä osallistuu kohtuullisella osuudella myöskin yleisradion rahoittamiseen

tässä hallituksen esityksessähän lähtökohtana on se että kiinteistöveron pohjaa pyritään laajentamaan ensinnäkin sillä tavalla että vanhojen rakennusten jälleenhankinta arvoja korotetaan millä pyritään pitämään huolta siitä että hyvät asumiskelpoiset rakennukset eivät ole aliarvostettuja ja toinen on sitten asuntopoliittinen toimenpide jolla pyritään pitämään huolta siitä että jos meillä on rakentamattomia tontteja niin ne rakennettaisiin mahdollisimman tehokkaasti

täytyy todeta se mitä tulee perustuslakivaliokunnassa kuultuihin asiantuntijoihin niin kun on annettu semmoinen kuva että he ovat tyrmänneet lakiesityksen niin se on kyllä vahvasti liioiteltu

sinänsä on hyvä että nyt tarkoitus on myöskin tässä yhteydessä valtion kassaa pienentää

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä saattaa jossakin tilanteessa jäädä hyödyntämättä

mutta muistakaa se

jos me lopetamme omat markkinamme kiinalaiset kasvattavat ne minkit ja ne ovat todella huonoissa olosuhteissa

perustuslakivaliokunnassa asiantuntijoilla usein on huomattavastikin huomautettavaa hallituksen esityksen eri kohtiin ja perustuslakivaliokunta ottaa niitä huomioon ja pyrkii sitten vastaamaan omien edellytystensä mukaan minkä seurauksena sitten lainsäädäntö selkeästi paranee ja tässäkin tapauksessa asiantuntijoilla oli tiettyjä huomautuksia

tavoitteena tietysti joukoilla täytyy olla se että suojataan siviiliyhteiskuntaa suojataan demokratian toimivuutta ja hankitaan uskottavuutta sille hallinnolle joka siinä maassa demokraattisesti toimii

mutta jos halutaan ne fundit todellakin torjua se edellyttää sitä että käytetään sotilaallisia keinoja ja luodaan uskottavuutta ja pidetään huolta siitä että heidän keskuudessaan leviää tappiomieliala

myöskin helsingin sanomien päätoimittaja mikael pentikäinen on ajanut tätä budjettirahoitusta ja eräässä hänen helsingin sanomien yliössään aika hyvin kuvattiin mihinkä tällä budjettirahoituksella pyrittiin